tämä hallituksen tuottama ilmasto ja energiastrategia on jonkinlainen avaus ja vastaus niihin kysymyksiin joita eu ja poliittiset päättäjät monet ilmasto ja energiakysymyksistä kiinnostuneet kansalaisjärjestöt sekä ympäristönsuojelijat ovat peräänkuuluttaneet

tällä strategialla ei kuitenkaan vielä maailmaa pelasteta

ensisijaisesti sähköä tulee tuottaa uusiutuvilla energialähteillä

myös päästövähennyksiin tulee sitoutua

on selvää että suurempiin päästövähennyksiin tulee varautua koska kansainväliset neuvottelut ovat kesken eikä tällä hetkellä tiedetä vaikka kaikki keskeiset maat olisivat valmiita tähän ilmastosopimukseen sitoutumaan

arvoisa puhemies

ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää laajaa keinovalikoimaa ja meillä sosialidemokraateilla niitä on paljon meidän ilmasto ohjelmassamme jonka nimi on neljä vuodenaikaa

ajan säästämiseksi nostan siitä pari tärkeää asiaa

joukkoliikenne pitää saada todelliseksi vaihtoehdoksi joka on kattavasti saatavissa edulliseen hintaan ja ympäristöystävällisellä kalustolla toteutettuna

se edellyttää panostuksia joukkoliikenteeseen raiteiden lisärakentamiseen ja kunnostamiseen sekä joukkoliikennetuen lisäämistä

tällä hetkellähän porvarihallituksen linja on esimerkiksi raideliikenteen kohdalla määrärahoja alentava

tuon maksavat sähkön ostajat nousseina sähkön hintoina

suurta ihmetystä herättäneet tulonsiirrot

muutkin ahneet firmat haluaisivat palan siitä kakusta

tätä ansiotonta windfall veroa tulee verottaa ja siitä saatava raha joka olisi satoja miljoonia euroja on ohjattava ympäristönsuojelua kehittäviin ja ilmastonmuutosta hillitseviin toimenpiteisiin

olen tyytyväinen että ministeri pekkarinen on tätä windfall veroa jo nostanut esille ja lienee tulossa pikkuhiljaa meidän sosialidemokraattien linjalle tässä asiassa

porvarihallituksella on ollut kaksi vuotta sellainen vauhti päällä ettei se ole juoksussaan huomannut että kengännauhat ovat auki ja kompastuminen on edessä

lähes yksinomaan veronalennuksiin ja nimenomaan hyvätuloisten veronalennuksiin ja verohelpotuksiin keskittynyt näennäiselvytys jota rahoitetaan velkaa ottamalla ja kuntien kautta pienituloisten verotusta ja maksuja nostamalla ei elvytä kotimaista kysyntää niin tehokkaasti kuin meidän sosialidemokraattien esittämät toimet tekisivät

me tiedämme että ostovoimaa tulee lisätä verotusta säätelemällä ja myös alentamallakin

mutta me kohdentaisimme verohelpotukset vain niin että ne painottuisivat pieni ja keskituloisille joille suunnattu raha palautuu kulutuksena kiertoon kun porvarihallitus on suunnannut suurimmat veronalennukset rikkaille ja metsänomistajille jotka sijoittavat rahansa tai esimerkiksi elintarvikekauppiaille jotka esimerkiksi ruuan arvonlisäveron alennuksesta käärivät niin sanotusti makeimmat hillot

hyvä kauppiaitakin on tukea mutta koska ruuan arvonlisäveron alennusta markkinoitiin kuluttajan ostovoiman lisäämisellä niille henkilöille joilla menee rahaa paljon ruokaan kuten minunkin viisihenkisellä perheelläni niin kyllä se hyöty on kadotettu jo aikaa sitten niin paljon on ruuan hinta noussut viimeisen vuoden aikana

arvoisa puhemies

kun suomalaisilta kysytään siis henkilöiltä joita me täällä edustamme pitäisikö veroja tällaisessa tilanteessa laskea ja samalla vaarantaa julkiset peruspalvelut niin ylivoimainen enemmistö on sitä mieltä että ei veroja ei tulisi alentaa pikemminkin nostaa

nyt kuitenkin ollaan tilanteessa jossa kunnat velkaantuvat joutuvat leikkaamaan palvelujaan lomauttamaan henkilöstöään ja nostamaan pienituloisia enemmän rokottavaa kunnallisveroa

tämän lisäksi me sosialidemokraatit esitämme kuntaverosta tehtävän perusvähennyksen korottamista kaksinkertaiseksi koska se vahvistaisi kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten työttömien opiskelijoiden ja pienipalkkaisten toimeentuloa

milloin kokoomus vastaa huutoonsa niin sanottuna työväenpuolueena jota se viimeisissä vaaleissa on isolla rahalla markkinoinut vai oliko sekin sitten äänestäjien uunotusta

elvytyspolitiikan tehottomuus ja viivyttely sekä kevein perustein tehdyt veronkevennykset ja tiukka menokehyspolitiikka ovat vakava uhka hyvinvointivaltiolle

me sosialidemokraatit haluamme palauttaa luottamuksen politiikkaan

saara karhu toi esille perusteluna oli se että valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on saatu ristiriitaista tietoa siitä miten englannin kielen lisääminen ehdotetulla tavalla linjaluotsauskieleksi suomen ja ruotsin rinnalle vaikuttaisi luotsauksen ja merenkulun turvallisuuteen

turvallisuustutkimuksessa on englannin kielen käytöstä linjaluotsauksessa arvioitu että merionnettomuudet kasvavat keskimäärin noin kolmella tapauksella vuodessa mikäli englanninkielinen linjaluotsaus otettaisiin käyttöön ilman erityisiä riskienhallintakeinoja ja tällaisia keinoja ei hallituksen esityksessä esitetä

muilta osin valiokunnan mietintö on ihan hyvä

itse en enää ole liikenne ja viestintävaliokunnan jäsenenä ja jotenkin tuntuu oudolta että valiokunnan enemmistö on taipunut nimenomaan englannin kielen käyttöön tältä osin jos niin kuin asiakirjoista käy ilmi asiantuntijat ovat olleet asiasta kovin eri mieltä

täällä on tullut kannanottoja siitä että puu ei liiku eli puuta ei saa metsä ja paperiteollisuus tarpeeksi

elikkä nyt kun monet metsänomistajat asuvat kaupungissa ja tavallaan metsä on pirstaloitunut omistajuuden suhteen niin olisiko syytä palata siihen aikaan kun metsää verotettiin pinta alan mukaan

oikeastaan se olisi ehkä ratkaisu siihen että saadaan edelleen puuta liikkumaan tarpeeksi niin että meidän metsäteollisuus ei olisi tavallaan sen ongelman parissa että saataisiin todellakin näistä niin sanotuista perintömetsistä myöskin puu

yhdysvalloista alkunsa saanut finanssikapitalismin kriisi synnytti talouskriisin joka nyt on muuttunut työllisyyskriisiksi meillä täällä suomessakin ja niin kuin täällä on tullut esille tästä jo vuosi sitten sdpn puheenjohtaja urpilainen ja monet muutkin ovat varoittaneet

talouskriisin vaikutusten pysäyttämiseksi olisimme tarvinneet nopeaa vahvaa elvytystä kuten julkisia investointeja kulutuskysyntää ylläpitäviä toimia mutta porvarihallitus toikin hyvätuloisten veronkevennyksiiin perustuvan elvytyspaketin joka ei lisännyt juurikaan kotimaista kysyntää

budjetin käsittelyssä viime vuonna oli kuitenkin tiedossa että taloustilanne huononee edelleen tämän vuoden aikana mutta silti hallitus ei palauttanut leikkaamiansa työllisyysmäärärahoja budjettiin

rahaa alueelliselle työvoimahallinnolle myönnetään vähitellen vaikka te toimistojen pitäisi palvella juuri nyt kasvavaa työnhakijajoukkoa ohjata heitä työvoima koulutus ja tukityöllistämispaikkoihin

toimistoilla pitäisi olla varmuus siitä että määrärahat tähän työhön ovat olemassa

arvoisa puhemies

ellemme nyt määrätietoisesti toimi nuoriso ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvun estämiseksi joudumme muutaman vuoden kuluttua ratkomaan ongelmaa missä meillä on paljon pitkäaikaistyöttömiä ja syrjäytyneitä ihmisiä ja se sitten vasta maksaakin

on valitettavaa että porvarihallitus ei ota tätä asiakseen eikä ota työttömyyden hoitoa tosissaan

sosialidemokraatit vaativat suomalaisille työtä turvaa ja palveluita

tässä on siis erittäin haasteelliset ajat edelleenkin edessä ajat joissa vaaditaan vastuullista politiikkaa ja oikeudenmukaisia vaikuttavia toimia talouden parantamiseksi koko maan ja erityisesti myös kuntien sekä pieni ja keskituloisten kansalaisten osalta

työllisyys ei supistu pelkästään teollisuudessa ja rakentamisessa vaan yksityisen kulutuksen lasku heikentää työllisyyttä myös palvelualoilla

hyvätuloisten ei ole tarvinnut mitenkään osallistua nyt näihin talkoisiin vaan toivotalkoot jäävät niille pienituloisille joiden verotus kiristyy kunnallisverotuksen kautta

hyvätuloisten ylimääräiset eurot jotka ovat valtion ottamaa ulkomaista velkarahaa valuvat tällä hetkellä edullisiin pörssiosakkeisiin ja kansainvälisiin rahastoihin

samalla kunnat ovat pakotettuja myös ottamaan velkaa irtisanomaan lomauttamaan henkilöstöään leikkaamaan palveluita ja nostamaan veroäyriään

työllisyyden parantamiseksi me sosialidemokraatit esitämme budjettivastalauseessamme useita toimenpiteitä joilla turvataan tuotanto suomessa ja sitä kautta myös työpaikat

koulutuksen avulla tarjotaan sekä mahdollisuus työllistymiseen että silta työstä ja työttömyydestä uuteen työhön

arvoisa puhemies

tässä on sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän vastalauseen pääpointti

talouden taantuman ja oikeistohallituksen kuntia kyykyttävän politiikan johdosta myös opetus ja kasvatussektori on monessa kunnassa leikkausten tiellä

hallitus puhui tavoitteissaan opetusryhmien pienentämisestä mutta käytännössä toimet ovat olleet toiset

suurentuvat ryhmät ovat kuitenkin nyt sitten omiaan lisäämään kouluissa oppimisvaikeuksia häiriökäyttäytymistä kiusaamisen lisääntymistä myös mahdollisesti ja epätasa arvoa

edellisellä hallituskaudella kouluavustajat toivat hieman helpotusta isoihin ryhmiin ja olivat apuna mutta sitten tempputyöllistämistraumasta kärsivä hallitus poisti tuen jolla kunnat kykenivät työllistämään nykyistä huomattavasti enemmän avustajia

kuntien heikko taloustilanne laskee myös mahdollisuuksia kouluinvestointeihin ja esimerkiksi homekoulujen remontteihin jotka pitäisi jo terveydellisistä syistä ja kannattaisi työllisyyden näkökulmasta korjata nyt taantuman aikana muutenkin

maamme yliopistot aalto yliopistoa lukuun ottamatta ovat hädissään rahoituksensa riittävyydestä ja omasta tulevaisuudestaan

uudella aalto yliopistolla ei tiettävästi ole taloutensa kanssa kuitenkaan hädän päivää

muut rahoitusta havittelevat yliopistot ovat yrittäneet myös saada lahjoituksia haalittua pääkaupunkiseudulta mutta ovat todenneet että siellä on yleisesti sitouduttu aalto yliopiston tarpeisiin ja rahoittamiseen

myös ek on sitoutunut erityisesti aalto yliopiston rahoituksen hankintaan mikä entisestään muuttaa asenneilmastoa muiden yliopistojen kannalta vaikeammaksi

eli aiheellisesti maakuntien yliopistoissa on ärsyynnytty tästä erityiskohtelusta joka koetaan olevan muiden kustannuksella tehtyä ja maakuntien yliopistojen pelko omasta tulevaisuudestaan on aiheellinen

samalla väistämättä käynnistyy yliopistojen pudotuspeli jossa heikosti rahaa kokoon saaneet yliopistot näivettyvät ja häviävät pois pikkuhiljaa

nuorisoasiaa ja kulttuuriasiaa vielä on mutta tosiaan kello tikittää viimeisiään joten jatkan seuraavassa puheenvuorossa

näyttää siltä että ainakin demariryhmä tulee tässä asiassa jakautumaan aika lailla kahteen suuntaan

itse kuulun tämän lakiesityksen kannattajien joukkoon ja tulen äänestämään sen puolesta

tämä esitys tuo mielestäni kuitenkin tähän nykyiseen hiukan sekavaan ja yrittäjien kesken ehkä epätasa arvoiseen tilanteeseen selvyyttä ja tällä lailla on sitä hyvä oikaista

joidenkin pienyrittäjien kanssa olen asiasta keskustellut ja heillä myöskin tietysti mielipiteet jakautuvat tässä

useat ovat sanoneet että sunnuntait ovat aivan niin sanotusti kuolleita myynnin kannalta ja siinä mielessä eivät ole sen takia kannattaneet tilannetta jossa he joutuisivat väkisin sunnuntaina olemaan esimerkiksi kauppakeskuksessa töissä

se tilanne tietysti on siinä mielessä hankala mutta toisaalta varmasti yrittäjä joka on menossa kauppakeskukseen yrittäjäksi tietää etukäteen ne pelisäännöt millä siellä töitä tehdään ja myöskin sitoutuu niihin

niille jotka eivät ole kauppakeskusten sisällä eivätkä niitten sopimusten sitomia sanon että ei ole pakko sunnuntaina pitää auki

on myös tuotu esille se että lähikaupat eivät nyt sitten pärjää tässä kilpailussa ja lähikaupat häviävät pikkuhiljaa

on myös tuotu esille sitä että isot kaupat pystyvät ostamaan ison määrän tuotteita halvemmalla ja näin lähikaupat eivät myöskään pärjää hintakilpailussa

näin ollen kauppakeskuksissa olevat kaupat joutuvat hiukan hinaamaan hintojaan ylöspäin elikkä tämähän tarkoittaa selvää kilpailuetua silloin pienille lähikaupoille jotka pääsevät sitten kilpailemaan hinnoilla ehkä tässä tilanteessa

minä olen itse ainakin sitä mieltä että täältä ehkä on turha lähteä ohjailemaan sitä koska perhe pitää vapaa aikaansa onko se sunnuntai vai onko se mahdollisesti joku toinen päivä maanantai tai tiistai

täytyy huomioida kuitenkin että monilla teollisuuspaikkakunnilla varsinkin tehdään tällä hetkelläkin kolmivuorotyötä ja siinä mielessä ollaan usein sunnuntait töissä ja vapaapäivä saattaa tulla johonkin keskelle viikkoa ja silloin voi olla juuri se paras aika olla perheen kanssa

myöskin tärkeää on se että pam eli työntekijöiden järjestö on tämän sopimuksen tästä tehnyt ja hyväksynyt tämän tilanteen

tämä ei kovin radikaalia muutosta nykytilanteeseen tuo siltä osin

siinä mielessä päiväkodit ja julkiset palvelut toimivat jo nyt varmasti hyvin

otan nyt esille tässä kun ministerikin on paikalla ministeriön valmisteleman esityksen työsuhdeolettamasta tekijänoikeuslakiin joka on puhuttanut

tämä työsuhdeolettama koskisi kaikkia työsuhteessa tehtyjä teoksia esimerkiksi näyttelijöiden tai muusikoiden esityksiä kirjailijoiden kirjoja näytelmiä musiikkia ja toimittajien kirjoituksia

ehdotuksessa luovan työn tekijöiden tekijänoikeutta heikennettäisiin niin että työnantajille jäisi oikeus muunnella materiaalia ja myydä sitä eteenpäin täysin vapaasti

tämä tarkoittaisi muun muassa sitä että kaikkea esimerkiksi näyttelijöistä kuvattua materiaalia voitaisiin hyödyntää rajattomia aikoja esimerkiksi erilaisissa mainoksissa oheistuotteissa kirjojen kuvituksissa ilman että näyttelijällä itsellä olisi siihen sanomista tai he saisivat siitä korvausta

täällä eduskunnassa on käynyt viime viikolla luovan työn tekijöiden delegaatio ja myös ainakin sosialidemokraattisessa eduskuntaryhmässä he kävivät kertomassa mielipiteensä ja kaikki alan toimijat vastustivat tätä valmisteilla olevaa esitystä myös työnantajapuolen edustajat

kansainväliset suuret mediayhtiöt varmasti kuten disney taputtaisivat karvaisia käsiään mutta tämä vaunu jossa luovan työn tekijät istuvat on tässä esityksessä kyllä ajautumassa raiteilta niin syvälle pimeään metsään ettei sieltä kohta luovan työn tekijöitä löydetä

ehdotuksessa oikeudet ollaan siis käytännössä siirtämässä työnantajille ja vaikka siinä esitetäänkin että työehtosopimuksissa voidaan määrätä tekijänoikeuksien käytöstä niin käytännössä tekijänoikeuden heikentyminen antaa kuitenkin mediayhtiölle niin paljon valtaa työntekijöihin nähden että sopiminen tulee helposti muodostumaan saneluksi ja ehdotuksen koetaan perustuvan aika paljon juuri isojen mediayhtiöiden tarpeisiin

kuntien tiukka taloustilanne on helposti johtamassa siihen että juuri liikunta ja nuorisotoimelta nipistetään resursseja yhä lisääntyviin lakisääteisiin palveluihin ja usein sosiaali ja terveyssektorille vaikka tiedossa on sekin laskelma että euro liikuntaan säästää kuitenkin sitten sosiaali ja terveyspuolen menoja tulevaisuudessa neljän euron edestä

pikaruokakulttuurin ja nettipelimaailman kyllästämät lapset ja nuoret tulevat heikon fyysisen kuntonsa takia olemaan tulevaisuudessa kyllä kansanterveyden uhka ellei sitä ajoissa aleta ehkäistä